elintarviketeollisuus heikkenee kotimaisen raaka aineen käyttö heikkenee ja monet nämä kansainväliset uhkakuvat ovat pian entistä enemmän todellisuutta suomessa

mutta yhtäältä meidän on varauduttava uhkakuviin myös kotimaasta katsoen

eun myötä maataloutemme ja koko elintarvikeketju on käynyt läpi rajuja murroksia me tiedämme sen jokainen

aikaisemminhan jos yhteisövero tuotti hyvin se merkitsi seurakuntien kassaan lisäpottia aina siihen asti kun valtio leikkasi kirkon osuutta

tämän seurauksena kannattavuuden ylläpitämiseksi on jouduttu mitä mielikuvituksellisimpiin ratkaisuihin

nyt ollaan riippuvaisia tästä valtion korvaamisesta

voi olla hyvinkin tulevaisuudessa mahdollista ja valitettavasti siitä jo jonkinlaisia ennusmerkkejä on havaittavissa että ei ole enää niin itsestään selvää että me saamme nauttia myrkkyvapaista puhtaista kotimaisista elintarvikkeista

tässä on myös korostettu sitä että kysymys ei ole valtion avusta vaan autonomiselle toimijalle osoitetuista varoista lakisääteisten tehtävien hoitamiseen

haluan herra puhemies vielä tuoda esiin sen että käsite kirkon yhteiskunnallisten tehtävien hoitaminen on kuin veteen piirretty viiva

kannattavuuden ylläpitämiseksi saatetaan joutua tilanteisiin että pärjättäisiin eun kilpailun keskellä että käytetään samanlaisia konsteja

onko esimerkiksi seurakuntien tekemä nuorisotyö sitä tai jokin muu työalue diakonia

tällä voi olla hyvin arveluttavat seuraukset maamme elintarviketuotannon kannalta

yleiskeskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön ja timen mutkaisen lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy ensimmäisen onko tällainen suhde oikea

esimerkiksi juuri tämä eräissä puheenvuoroissa viitattu sivutuoteasetus on yksi tällainen kysymys pienteurastamoiden toimintaedellytysten parantaminen

on häpeällistä että opetusministeriössä on suunniteltu iktyonomin koko nimikkeen lopettamista kalatalousinsinöörin nimikkeen lopettamista

ei suomalainen hyvinvointi jälleenrakennus sotien jälkeisinä vuosina kun maa piti jälleenrakentaa kovalla työllä olisi onnistunut lattella ja croissantilla

siinä tarvittiin kovempia eväitä

viime kesänä sain erään kansalaistapahtuman seurauksena nauttia tuusniemen juurikkaniemessä yksinkertaisista elintarvikkeista joka oli mitä suurin ruokanautinto

kun kaikki liittyy kaikkeen herra puhemies niin haluan vielä sanoa että tähän elintarvikeasiaan ruokakulttuuriin on tärkeätä liittää sana kulttuuri ja täällä on varmastikin sellaista kulttuuriväkeä älymystön edustajia intellektuelleja jotka tuntevat myös elokuvan ja myös kulttuurielokuvan pekka ja pätkä pahassa pulassa

tässä elokuvassahan aivan siinä elokuvan alussa pätkä lappaa puuroa suuhunsa ja sanoo mahtipontisesti

mutta sitten justiina palauttaa nämä keekoilijat elämän realiteetteihin kutsuu miehiä että nyt on aika lähteä työnhakuun ja niinpä pekka alistuneesti sanoo

yksinkertaisella puurolla lähdettiin liikkeelle työnhakuun

tällaiset yksinkertaiset elintarvikkeet ruuat nämä meidän on löydettävä kansan laajojen kerrosten uudelleen

arvoisa puhemies

lakiehdotuksessa on paljon hyvää oikeansuuntaisia linjauksia kuten opintotuen sitominen indeksiin

perusteltua on kysyä vaikeutetaanko tällä uudistuksella kuitenkin alemman tutkinnon suorittamisen edellytyksiä mihin jo edustaja kiuru viittasi ja käykö päinvastoin kuin on ollut yleisesti tavoitteena viime vuodet eli opiskeluaikojen lyhentäminen

arvoisa rouva puhemies

on totta että erityisesti vaikeina aikoina mitataan poliittisessa päätöksenteossa inhimillinen sydän mitataan ihmisyyden tuntomerkkien herkkyys

itse arvoisa herra puhemies suhtaudun kyllä näihin pyrkimyksiin lyhentää opiskeluaikoja korkeakouluopiskelijoitten osalta vähintäänkin kriittisesti sillä nimenomaan opiskeluvuodet ovat aikaa jolloin voidaan kasvaa ihmisenä

minua jotenkin ihmetyttää vaikka tämä keskustelu debattivaiheessa olikin melko kiihkeää kaiken kaikkiaan tämän välikysymyskeskustelun yleinen laimeus

muistamme viime vaalikaudelta että hyvin usein välikysymyskeskusteluissa saattoi varattuja puheenvuoroja olla lähelle sata joskus jopa ylikin

korkeakouluopiskelun tavoite on sivistyminen sekä analyyttiseen ja kriittiseen ajatteluun kasvaminen ja se ei tapahdu niinkään nopeassa aikataulussa

kun täällä tässä salissa on edustettuna myös ruotsalainen kansanpuolue niin ruotsalaisen kansanpuolueen muinainen puheenjohtaja ja presidenttiehdokas jan magnus jansson sanoi että hän oppi yliopisto opiskeluvuosinaan noin puolet virallisissa yhteyksissä ja toinen puoli tuli opittua vapaamuotoisissa illanistujaisissa ylioppilaspolitiikassa ja osakunnassa

panee epäilemään onko oppositio sittenkään niin tosissaan vai enemmän niin kuin räyhäämässä näin viran puolesta

arvoisa herra puhemies

on kuitenkin tärkeää että ikääntyvien ihmisten asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa käydään jatkuvasti keskustelua ja kiinnitetään huomiota eläkeläisten ja muiden ikääntyvien ihmisten elämäntilanteeseen

yhdyn myös onnitteluihin että ministeri on saanut paineen alla työskennellessään tämän tähän vaiheeseen

järjestelmä on ollut sekava ja täynnä päällekkäisyyksiä

reformi on sinänsä ollut välttämätön

muistan vaalien edellä erään hyvätuloisen eläkeläisen sanoneen minulle vakavasti tämä henkilö on hyvä ystäväni että minulla menee hyvin

mutta hän katsoi sitten eläkeläisten joukkoa joka oli jollakin vaaliteltalla missä oli soppajakelua ja sanoi samaan hengenvetoon

niistä on tänään paljon puhuttu ja enemmän tai vähemmän etsitty syyllisiä menneistä hallituksista

meidän on kuitenkin katsottava rohkeasti eteenpäin miten voisimme vaikeassakin tilanteessa varmistaa sen että ikääntyvillä ihmisillä mahdollistuu arvokas elämän ehtoo mahdollistuu kohtuullinen elintaso ja elämisen laatu ja ennen kaikkea mahdollistuu se että ikääntyvät ihmiset saavat kokea elämässään arvokkuutta

arvoisa puhemies

toivon että sosiaali ja terveysministeriössä ennen kaikkea ministeri mäntylä ottaisi hyvin vakavasti ja toivottavasti tähän siellä ministeriössä on jo reagoitukin sitran kotitalouspalvelutyön verovähennysjärjestelmän

tämä on oikeudenmukainen järjestelmä sikäli että on yhtäältä verovähennysjärjestelmä mutta sitten myös niille henkilöille joilla on pienet eläketulot ja jotka eivät voi hyödyntää verovähennysaspektia mahdollistettaisiin se järjestelmä että se hyödyttäisi pienituloisia eläkeläisiä siten että olisi suora tuki heille joilla ei ole mahdollisuuksia ja verot eivät riitä verovähennyksiin

arvoisa puhemies

se lista jolla hallitusta kehuisin ei todellakaan ole kovin pitkä

mutta kyllä täytyy antaa tunnustus että saatiin tämä niin sanottu yle vero maaliin tämän hallituksen melko alkuvaiheessa

toivon että vaikka tästä nyt ei niin ole hallitusohjelmassa kirjausta niin tällaista innovaatiota vietäisiin eteenpäin koska tämä nimenomaan olisi oikeudenmukainen ja kuitenkin hallitusohjelman hengen mukainen että mahdollistettaisiin ikääntyvien ihmisten mahdollisimman laadukas kotona asuminen pitkälti eteenpäin

hyvä se joka tapauksessa on

ja ydin on siinä että ei enää käytännössä kolmannen hallituskauden aikana olisi voitu jahkailla ja vatuloida tämän asian kanssa

uskon että mikäli suuri eurooppalainen kulttuurihistorioitsija egon friedell vielä eläisi hän kutsuisi tätä aikakautta euroopan talousrappion ajaksi

yleisradio on monipuolinen laadukasta ohjelmatarjontaa tarjoava julkisen palvelun yhtiö joka ei ole unohtanut sivistystehtäväänsä ja joka taatusti pärjää vertailussa mille tahansa ulkomaalaiselle vastaavalle yhtiölle

katson keskustan tyhjien penkkien suuntaan ja mieleeni muistuu havukka ahon ajattelijan sanat imelintä lajien viisautta on jälkiviisaus

mutta yhtä lailla aika ajoin kansan suussa yle on myös sylkykuppi

alkujaan väärälle uralle lähdettiin kun ei muistettu sitä että kukin maa hoitaa oman pankkisektorinsa mahdollisten tappioiden pääomittamisen itse

ja tietysti pitempänä jaksona tässä on taustalla sodanjälkeisten vaaran vuosien aika jolloin ylen hella veti idästä päin

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

kysyn opetusministeriltä

hosumalla ei tule mitään hyvää aikaiseksi

missä määrin olette keskustellut työministeri ihalaisen kanssa täsmätoimenpiteistä täsmäkoulutuksesta työttömyyden todennäköisesti räjähtäessä lähiaikoina

ikääntyvän väestön asemasta täytyy käydä keskustelua mutta on samaan hengenvetoon sanottava että opposition argumentointi on ollut hehtaaripyssyllä ampumista

nämä lakiesitykset olivat niin huonoa valmistelua että näistä ei voi sanoa mitään muuta kuin että minkä taakseen jättää se sinne myös jää

toki kun tuota kansalaispalautetta kansanedustajille aivan oikein tulee niin välillä kun yleä suorastaan läimäytetään kummallekin poskelle niin siellä on myös paljon aiheetonta arvostellaan esimerkiksi sellaisista ohjelmista joita yle ei edes omilla kanavillaan esitä vaan ne ovat aivan muiden yhtiöiden ohjelmatarjontaa

nyt on lähdettävä kokonaan puhtaalta pöydältä

parlamentaarinen työskentely koulutuspolitiikka keskiöön ja on ymmärrettävä että niukkenevien taloudellisten resurssien maailmassa voidaan turvata laadullinen koulutus kun hyväksytään se tosiasia että valmistellaan asiat huolellisesti parlamentaarisella pohjalla kuunnellaan asiantuntijoita

ei tämä hallitus sentään neljässä kuukaudessa eläkeläisiä ole ajanut umpikujan partaalle

valitettavasti on vaikeita asioita ja ne ovat talouden reunaehtojen puitteissa ja jos te olisitte edustaja gustafsson hallituspuolueen edustaja olisitte yhtä vaikeassa tilanteessa

joka tapauksessa on selvää että tämä järjestelmä jossa me kutsumme yleä eduskunnan radioksi tai eduskunnan yhtiöksi on kuitenkin moniarvoisessa yhteiskunnassa paras järjestelmä

pisa huumasta olemme siirtyneet koulutuksen rapautumisen kehitykseen

se on pysäytettävä

sanotaan että suomi on tuhansien järvien ja kymmenientuhansien yhdistysten maa mutta kun ollaan täällä lain säätämisen keskipisteessä niin täältä käsin voi sanoa että suomi on myös tuhansien lakien ja kymmenientuhansien asetusten maa

arvoisa puhemies

kun budjettikirjaa lukee otsikon yhdyskunnat rakentaminen ja asuminen alta syntyy väistämättä käsitys ettei valtio edistä ja tue rakentamista muualla kuin pääkaupunkiseudulla

näin ollen kaikki sellainen työ jolla usea laki saadaan yksiin kansiin on onnistunutta työtä ja tämä hallituksen esitys vaikuttaa nyt sellaiselta

mutta joka tapauksessa on selvää että tällä tavoin parlamentaarisessa valvonnassa yhtiö kykenee parhaiten laadusta tinkimättä turvaamaan moniarvoisuuden

lailla päivitetään turvallisuusalan nopeaa kehitystä ja mahdollistetaan parempi kontrolli alan yrittäjiin sekä työntekijöihin

samalla työntekijöiden oma oikeusturva parantunee nykyisestä

täällä on jo viitattu kotimaiseen tuotantoon missä yle tekee tärkeää työtä luovan alan toimintojen turvaamiseksi

tämän sanon ihan sen takia että vaikka se on tavattoman muodikasta ja hyvää televisioruutuun mennä ja sanoa että hei yritystuet pois se menee yleensä ihmisille perille kun ihmiset kokevat että se on joku kaukainen paha joka saa yritystukia että eihän niitä nyt pidä rahoittaa ja niin pois päin niin ei ajatella mihin se kaikkiaan vaikuttaa

mutta arvoisa ministeri on erittäin mielenkiintoista nähdä millaisiin toiminnallisiin tuloksiin asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus pääsee ensi vuonna

nähdäkseni myös poliisilla on lain myötä paremmat mahdollisuudet kehittää täydennyspoliisijärjestelmää

hyvää tässä esityksessä on myös se että lain taloudelliset vaikutukset jäävät vähäisiksi siitä huolimatta että ne on mielestäni arvioitu lain perusteluissa alakanttiin

tässä talossa ja muuallakin missä politiikkaa puhutaan poliittisesti laidasta laitaan aina ajoittain ollaan yleen tyytymättömiä ja se on hyvä merkki

arvio puhemies on kuultu

no niistä varmasti luulisin muutama sata on jopa vieraili kesä jolloin ainakin satalukuisesti on varmasti jo poistunutkin näitä yrityksiä mutta paljon on myöskin saatu aikaan

se että uusi laki mahdollistaa järjestyksenvalvonnan laajoissa yksityistilaisuuksissa ja yliopistoissa sekä ammattikorkeakouluissa tietyin rajauksin on myös kannatettavaa yleisö ja oppilasturvallisuuden kannalta

ilman yleä suomi olisi olennaisesti toisenlainen ja tuskinpa parempaan suuntaan

arvoisa puhemies

eipä siis ihme että vasemmistopuolueiden kannatus on nyt henkitoreissaan ja merkkejä kannatuksen noususta ei ole

nyt tässä lakiehdotuksessa tämä lupaus petetään

yliopistopiireissä ollaan oikeutetusti pettyneitä

me maksamme satoja miljoonia pelkästään suomi yksin muiden maiden sekä yritystukien että muiden alue ja rakennetukien rahoittamiseen

siviiliammattini pohjalta ymmärrän syvästi ja läheltä että hädällä on aina kasvot

ihan se kaikki ei mene yritystoimintaan mutta erittäin merkittävä osa menee joko suoraan yrityksiin niitten investointi kehittämis toimintaympäristötukiin tai sitten näiden yritysten pääomittamiseen ja sitä kautta toimintaedellytysten rahoittamiseen

kaiken takana on aina elävä ihminen hänen ainutkertainen ja ainutlaatuinen tarinansa usein hiljaisia ihmisiä jotka eivät pidä melua elämäntilanteestaan

arvoisa herra puhemies

vilpittömästi on sanottava hallituksella olevan monia hyviä pyrkimyksiä välttämättömien korjauksien aikaansaamiseksi

mutta miten käytännössä tullaan onnistumaan sen näyttää paitsi aika myös se miten ikivanhaa foinikialaista keksintöä eli rahaa hyödynnetään ja kohdennetaan

opposition huoli eriarvoistumisesta on oikeutettu mutta on samanaikaisesti syytä muistaa vertailu pääministeri lipposen hallituksiin

tässä joukossa on niin pienituloisia työssä käyviä erityisesti naisvaltaisilta aloilta opiskelijoita työttömiä kuin eläkeläisiäkin

mutta kuitenkin hyvistä pyrkimyksistä huolimatta kokonaisuutena hallitusohjelmaa vaivaa näköalattomuus

erityisesti vihreiden korkealle arvostama professori hiilamo vertailee näitä kahta hallitusta sipilän hallitusta ja paavo lipposen ensimmäistä hallitusta

perussuomalaisen ajattelun ytimessä on jokaisen ihmisen ainutlaatuisuuden ja arvokkuuden korostaminen

te neljä puoluetta jotka nyt olette oppositiossa olitte lipposen hallituksissa

toisin kuin lipponen aikoo sipilä nyt kurittaa palkansaajia ja armahtaa perusturvan varassa olevia kirjoittaa professori hiilamo ja sitten jatkaa myös

sosiaalipolitiikan ydinkysymyksen köyhyyden näkökulmasta voi todeta että sipilän ykkönen on lipposen ykköstä parempi vaihtoehto

runsas verbien käyttö ei kuitenkaan vakuuta opposition kansanedustajia tuskinpa rehellisimpiä hallituspuolueidenkaan kansanedustajia siitä että hallituksella verbien viljelystä huolimatta olisi tekemisen meininki

lähdetään yhdessä talkoisiin eriarvoistumisen torjumiseksi

edustaja zyskowicz debatissa moneen kertaan kysyi oppositiolta onko tämä suomi niin huono maa sitten

silti hallitusohjelmasta välittyy kuva metsästäjästä joka seisoo paikallaan ilman panosta ja maalia

pidetään kiinni tästä hyvästä suomesta ei rapauteta sitä arvovalinnoilla koska nimenomaan tällaisena aikana kun taloudessa on tiukkaa yhteisen kakun pieneneminen on todellisuutta tässä ja nyt kysytään valmiutta oikeudenmukaiseen jakamiseen